millä tavalla se luodaan yritystasolla

niin kuin tässä sanottiin vaikka yhteisöveroalennuksen puolelta että on se ihme kun ei ole vielä hirveästi tullut työllisyysvaikutuksia niin pitäisi ehkä talouden logiikkaakin vähän miettiä että millä tavalla ne vaikutukset tulevat kun luodaan positiivisempaa ilmapiiriä ja positiivisempaa toimintatapaa

toisaalta on tosiasia että käytännössä kynnys lähteä töihin kun työttömäksi jää on kuitenkin suhteellisen suuri

yksi tuttavani jäi työttömäksi ja hän sanoi että hän nyt rauhassa katselee ainakin kahdeksan kuukautta ennen kuin hän rupeaa miettimään

se liittyy siihen että ei ole tällaista tanskan mallin kuviota jossa lähdetään saman tien liikkeelle yritetään löytää erilaisia malleja takaisin työhön

puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on valitettavasti viime vuosina tullut tasaisesti alaspäin

kolmas tosiasia on se jos puhutaan ihan faktaa että pienten palkkojen verotus on korkeintaan eurooppalaista keskitasoa ja varsinkin hyvin pienissä palkoissa se on alle eurooppalaisen keskitason

ja kun ollaan kysytty tässä nykyisestä pohjaesityksestä kukaan ei pysty sanomaan sitä minkälaiset vaikutukset sillä on esimerkiksi tämän kestävyysvajeen saamiseen kuntoon

tarvitaan myöskin tämän takia uudenlaista välineistöä uudenlaista koulutusta

vaikka ikäluokat pienenevätkin hiukan keskimäärin palvelusaika pitenee koska koulutuksen on erikoistuttava näihin monenmoisiin ja monenlaisiin uhkiin ja sitä kautta tarvitaan myöskin resursseja

on tullut solidaarisuusveroa on tullut eläkeläisten raippavero on tullut pääomaveron kiristystä pääomatulo progressiiviseksi osinkoveron kiristystä

vastauksena on että ei ei pystytä sanomaan tuleeko siitä lisää kustannuksia vai vähentääkö se kustannuksia

eli voidaan sanoa että jos vähennetään ja vanhennetaan kalustoa vähennetään myöskin suomen puolustuskykyä

ja nämä kaikki ovat ihan tilastollisesti faktaa katsottavana jolloin se mielikuva kuka osallistuu kuka yrittää yhdessä rakentaa tätä suomea ei välttämättä ole se mitä täällä julkisuudessa puhutaan

ja jos päästetään puolustuskyky liian alas sitä on erittäin vaikeaa ja erittäin pitkäkestoista nostaa takaisin

onko vain motiivi se että halutaan saada lyhytaikaisia ääniä vai halutaanko tehdä tietyllä tavalla jotain aitoa uudistusta tämän eteen

toinen kysymys joka on paljon tullut esille on erityisesti sdpn esittämät vaihtoehdot ensimmäisen vieraan työntekijän työeläkemaksukuviosta tämäntyylisistä asioista

kolmanneksi suomen uskottava puolustus edellyttää kumppanuutta

samoin minä toivoisin että me rupeaisimme keskustelemaan yksittäisten ihmisten näkökulmasta siitä miten nämä meidän toimenpiteet vaikuttavat vaikka siihen ahkeraan tekijään joka tekee työnsä joka päivä rakentaa suomea

mutta sitten kun ruvetaan kysymään niiltä jotka yrittävät työllistää niin nämä ovat sellaisia keinoja jotka voivat vaikuttaa vähän mutta se suuri suuri kynnys on siinä uskalletaanko henkilö palkata uskalletaanko kokeilla lähtisikö tämä homma menemään eteenpäin

eu sen sijaan luottaa naton rakenteisiin

tekevätkö nämä muutokset sitä että asuminen kallistuu työn verotus muuttuu kallistuu edelleen tai jos hän yrittää niin yrittäminen tulee enempi riskipitoiseksi

voi tietysti kysyä että mikäli tällainen uhkakuva konflikti jossakin muodossa syttyy myöskin suomessa tai suomen lähialueella kuinka nopeasti me tarvitsisimme esimerkiksi tarvikkeisiin liittyvää apua kuinka tiiviisti me tarvitsemme käytännössä näitä yhteistyökumppaneita

se on noin sata kertaa suurempi asia se paikallinen sopiminen kuin nämä pienet viilaukset mitä sdpn vaihtoehdossa esitetään

arvoisa puhemies

ja kolmantena mielikuvapolitiikkana on juuri tänäänkin se paljon hoettu että sdp ottaisi vähemmän velkaa

sen seurauksena on kuitenkin se rahan hintatason nousu joka taas vaikeuttaa sitä investoivatko yritykset työllistääkö se ketjureaktio

eli puhutaan asiaa puhutaan faktaa myöskin tässä tämän iltapäivän keskustelussa

arvoisa rouva puhemies

on ainoastaan pitkitetty sitä ja kenties luotu nyt mahdollisuus tehdä niitä ratkaisumalleja että esimerkiksi kreikka ja myöskin muut kriisimaat kääntyisivät toiseen suuntaan

arvoisa puhemies

olisin ed

ahteelta vaan kysynyt tarkennukseksi kun tästä vesivoimakeskustelusta käydään tätä omaa debattia mitenkä ed

toinen vastakommentti on tietysti se että voidaan aika pitkälle vakuuttaa ettei se kyllä selviä jos emme ole mukana nyt tässä tilanteessa auttamassa kreikkaa

ahde näkisi tämän säätövoimaratkaisun sitten millä keinoilla saataisiin säätövoimaa suomeen jota välttämättä kuitenkin tarvitaan silloin kun tuulivoimaa halutaan lisätä

mutta se ei ole auttamista kreikan vuoksi vaan sen vuoksi että euroopan rahamarkkinat ja rahoitusmarkkinoiden vakaus säilyisivät ja sitä kautta meillä myöskin säilyisi vakaus

miksi näin on tehtävä

nyt täytyy kreikan kautta antaa viesti koko euroopan sellaisille talouksille jotka ovat nyt vaikeuksissa että nyt on viimeinen hetki tehdä asioita toisin

ja kun varmasti muutamat muut maat portugali espanja italia irlanti kenties näkevät nyt että kreikka joutuu todelliselle tehokuurille joka kolmannen kuukauden välein tsekattavaan tilanteeseen minä uskon että siellä maissa ruvetaan myöskin miettimään sitä kannattaisiko asioita hoitaa toisella tavalla

arvoisa herra puhemies

kuten jo aikaisemmissa puheenvuoroissani sanoin niin minä itse tässä uudistuksessa keskittyisin tutkimukseen tietoon sisältöön ja hallintorakenteet tulevat sen jälkeen aika automaattisesti myöskin

me alussa ajattelimme niin että tämä ei vaikuta kovinkaan paljon meihin siinä vaiheessa kun lehman brothers meni konkurssiin

ja miettikää nyt tätä muutaman tunnin keskustelua mikä meillä on ollut me olemme puhuneet ainoastaan siitä hallintopäästä eikä ole käytetty hyväksi kunnollista tutkimuksellista tietoa

sillä tavalla me myöskin turvaamme itseämme ja toivomme että sen sijaan että ollaan taas tällaisissa kriisitunnelmissa voisimme vähiten alkaa uskoa että talous lähtee taas vakaaseen kasvusuuntaan

ja jos ei toteuteta niitä toimia siellä silloinhan enää ei tule sitä lainarahoitusta ja silloin ollaan todellisessa vakavassa tilanteessa niin kuin ed

siinähän me olemme oikeastaan koko alkuvuosi ja vuodenvaihdekin olleet aika ihmeissään että todellakaan kunnat eivät oikeastaan tiedä palvelun hinnasta eivätkä palvelun laadusta kovinkaan paljon

erittäin tärkeätä meille on ollut myöskin se että kansainvälinen valuuttarahasto on mukana näissä lainajärjestelyissä ja juuri se taho on sellainen joka pitää huolta että nämä toimenpiteet toteutetaan eri valtioiden taholla tai muuten rahaa ei tule

en tiedä miksi mutta sehän on se perustaustajuttu mikä voidaan ruveta vasta selvittämään paljonko tietty palvelu maksaa ja mitkä ovat sen laatutekijät

no me ostamme nyt vähän aikaa mutta jatkossa on todellakin mietittävä näitä rakenteellisia uudistuksia

on löydettävä uusia kontrollikeinoja että enää ei missään tapauksessa joku maa pysty kertomaan vääriä tietoja

jos valtio ei pysty nyt nopeasti määrittelemään kunnille tehtävien määrää mitä tehtäviä todellakin halutaan jatkossa niin kuntien on hyvin vaikea arvioida pärjääkö itse vai täytyykö liittyä jonkun toisen kanssa jonkinlaisessa muodossa yhteen

on pystyttävä analysoimaan euromaiden kesken että tiedot ovat todellakin oikeudenmukaisia oikeudellisia ja oikeita

nythän tuli minun mielestäni aika hyvä hallituksen lupaus että kunnille ei tule tehtäviä mikäli ei tule siihen valtion rahoitusta

mikäli ei noudateta sitä vakaata talouspolitiikkaa finanssipolitiikkaa on pystyttävä antamaan myöskin sanktioita näille maille esimerkiksi niin että pidättäydytään rakennerahastojen tuista tai sitten myöskin voimakkaampina sanktioina että tulee todellinen syy pitää huolta omasta julkisesta taloudesta

tästähän on aika paljon tutkimustietoa että kun valtio on alentanut tiettyä verotusta se on tuonut paineita kunnille lisätä verotusta mutta sitten kunnat ovat lisänneet tariffeja ja maksuja ja muita vastaavia ikään kuin välillisesti verotusta joten tämä menee loppujen lopuksi sinne kuntalaisen taskulle monilla eri keinoilla

mutta ennen kaikkea minä toivon että tämä kriisi luo jotain uuttakin ja luo jotakin hyvääkin

meidän täytyy myöskin tässä omassa maassamme miettiä sitä mikä meidän julkisen taloutemme tilanne on ja mihinkä meillä on aidosti varaa ja miten me luomme sitä uutta varallisuutta niin että me pysymme hyvässä taloudellisessa tilanteessa jatkossakin

kun me asetamme ne reunaehdot ja tietyllä tavalla itselle tulee valta ja vastuu tehdä ne käytännössä niin silloin me pääsemme parhaimpaan lopputulokseen koska kunta on tietysti muukin kuin vain palvelujen tuottamisyksikkö

meidän pitää ottaa malleja myöskin muualta

pitäisi meidän miettiä sitäkin millä tavalla asioita hoidetaan lähellä eikä katsoa vain omaan napaan

meidän täytyisi myöskin saada vähän tutkimuksellista tietoa siitä miten nämä infrarahastot aidosti vaikuttaisivat paljonko tulisi myöskin muuta rahoitusta ja miten se suhde sitten kehykseen on

laukkaselta minkälainen käsitys hänellä on siitä minkälaisia vaikutuksia voisi tulla myöskin valtiontalouteen ja kehykseen jos nämä infrarahastot otettaisiin nopeasti käyttöön

arvoisa rouva puhemies

tämä iltapäivä ja ilta ovat taas osoittaneet hyvin erilaiset arvonäkökulmat joita hallituksella ja oppositiolla on

oman näkökulmani mukaan näyttää että opposition ehdotukset perustuvat passiiviseen yhteiskuntaan sellaiseen yhteiskuntaan joka katsoo sisäänpäin eikä pyrikään kehittymään luomaan kestävää kasvua ja hyvinvointia

voikin sanoa että oppositio elää aikamoisessa pullossa ja kuvittelee että kunhan vaan nostetaan kaikenlaisia veroja niin sitä kautta saadaan enempi rahoitusta hyvinvointivaltiolle tai hyvinvointiyhteiskunnalle

se on mielenkiintoista että myöskin puheenjohtaja urpilainen kommentoi että on todellakin kiristettävä verotusta ja toisaalta sitten myöskin säästettävä

edellinen edustaja kalmarinkin puheenvuoro antoi aika hyviä viitteitä siitä aika monenkin edustajan pyynnöstä että me kävisimme oikein perusteellisen keskustelun siitä mikä on euroopan tulevaisuus heti vaikka syksyn aluksi koska varmaan aika moni meistä uskoo että tämä ei varmaan ole ihan lopullinen tilanne

tai sitten ed

siellä voi tulla tiettyjä muita maita vielä mukaan tähän samaan kierteeseen

toivottavasti kuitenkin kierre alkaisi vähitellen päättyä

olemme ministeri niinistön kanssa yhdessäkin keskustelleet aika paljon jätepolitiikasta ja siitä näkymästä että jäte ei ole enää jätettä vaan se on raaka ainetta ja jopa arvokasta siinä suhteessa

samaa mieltä olen myöskin sen takia kun itse kiinnitin aika huolestuneena huomiota siihen että kun keskusteltiin onko integroitunut eurooppa suomen etu niin aika merkittävältä osalta tästä eduskunnan salista kuuluu aika voimakasta buuausta eli ei nähty että euroopan integraatio on suomen etu

vasemmistoliiton ajattelumalli perustuu vielä voimakkaammin sanotaanko vääristyneeseen tietoon koska siellä ed

olemme myöskin paljon keskustelleet pitäisikö meidän tietyllä tavalla julkisilla hankinnoilla voimakkaammin ohjata toimintaa miten jätteet aidosti päätyvät kiertämään taikka uudenlaisiksi tuotteiksi sen sijaan että ne päätyvät kaatopaikalle

ja mikä on koko euroopan unionin tausta ollut ehkä sitäkin voisi vähän syvemmin miettiä ennen kuin lähdetään ihan nopein perustein buuaamaan sitä että euroopan integraatio ei missään tapauksessa olisi suomen etu tai onko euro suomen etu

te olette väläyttänyt myöskin vanhoille laitoksille jopa jäteveroa ja sitä kautta uuden teknologian suosimista

voi tietysti kysyä niiltä asuntovelallisilta ja muilta henkilöiltä jotka nyt miettivät olemmeko me irtautumassa jotenkin eurosta tai mitä me poliittiset päättäjät olemme tekemässä eli näitten vaihtoehtojen etsiminen

voisimmeko me loppujen lopuksi päästä tällaisesta kateuden yhteiskunnasta aitoon kannustavan yhteiskunnan malliin joka pystyy myöskin pitämään kaikista parhaiten huolta heistä jotka eivät siihen itse kykene